arvoisa puhemies

tässä toimenpiteessä on kysymys hallituksen yhdestä toimenpiteestä osana laajempaa kokonaisuutta

hallituksella on tavoite uudistaa sosiaali ja työttömyysturvaa tavalla joka nimenomaan kannustaa ihmisiä siihen että työn vastaanottaminen olisi kannustavampaa ja meillä olisi myöskin tilanne jossa työttömät ja työpaikat kohtaisivat aikaisempaa paremmalla tavalla

tehdään tässä nyt ihan aluksi selväksi että tämä eläkkeensaajien asumistukijärjestelmä säilyy entisellään elikkä näitä järjestelmiä ei olla yhdistämässä

nämä työllisyysvaikutukset joihin tässä meidän esityksessämme nyt viitataan pohjautuvat nimenomaan siihen kansainväliseen tutkimukseen jossa on pystytty osoittamaan että tällaisilla toimenpiteillä on ennen kaikkea ihmisiä aktivoiva vaikutus

arvoisa puhemies

jos kysymys olisi ollut leikkauksesta me olisimme hallituksessa voineet tämän yhdistää kansaneläkeindeksiin jolloin olisi tapahtunut se että tämä nimenomaan olisi tullut putoamaan ja silloin kyseessä olisi ollut leikkaus

teillä ei ole aikomustakaan toteuttaa kestävää ja pitkäjänteistä perheiden tarpeista lähtevää perhepolitiikkaa vaikka niin hallitusohjelmassanne lupasitte

samalla tavoitteena on vähentää julkisen talouden kestävyysvajetta

arvoisa puhemies

tämä toimenpide on yksi hallituksen ohjelman toimenpiteistä ja tiedetään että se ei varmasti ole meille kenellekään helppo

vaikka lapsilisä ja kotihoidon tuki on sidottu kansaneläkeindeksiin ei alun pitäenkään tämä silmänkääntötemppu poistanut epäsuhtaa lapsiperheiden tuen ja elinkustannusten nousun väliltä koska jälkeen jääneisiin tukiin ei ole tehty tasokorotuksia

olemme kuitenkin nyt siinä tilanteessa että meidän on välttämättä pystyttävä meidän järjestelmiä selkeyttämään ja järjestelmiä on pystyttävä myöskin yhdenmukaistamaan

eläkkeensaajien asumistuen kohdalla teimme tarkat vaikutusarvioinnit siitä millä tavalla tämä kohdistuu eri eläkeläisiin ja sen pohjalta teimme sitten hallituksessa linjauksen että näitä vaikutuksia sitten lievennämme ja rakennamme siihen niin sanotun suojaosuuden ja myöskin siirtymäajan

rahoituspohjan kasvaminen hillitsee työeläkemaksun nousupaineita

ja nyt tämä kotihoidon tukiasia

te verhoatte sen tasa arvon kaavun taakse koska teillä ei ole rohkeutta myöntää suoraan sen olevan leikkaus leikkaus joka kaventaa valinnanvapautta ja heikentää lapsiperheiden tilannetta entisestään

kysyn asianomaiselta ministeriltä mihin toimenpiteisiin tämä hallitus aikoo ryhtyä jotta suomi on vahva osa arktisen alueen tulevaisuutta sekä mihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä jotta suomalaista osaamista hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla

kysynkin hallitukselta

potilasvahinkoa kärsinyt kansalainen ei käytännössä edes toimeentuloturva asioiden erityistuomioistuimesta vakuutusoi keudesta saa suomessa oikeutta

tapaturmaisesti vahingoittuneelle nykyinen korvausjärjestelmä on epätyydyttävä jo yksin asian käsittelyn kohtuuttoman keston vuoksi

eläkeikä nousisi kaikilla työssä olevilla työskentelyalasta riippumatta

tässä päästään nyt juuri siihen kysymykseen jonka äsken tuossa nostin esiin että meillä on tilanne se että meidän pitää saada työttömät ja työpaikat kohtaamaan entistä paremmin

kuten täällä eilen illalla teille kerroin ja myöskin niille edustajille jotka ovat paikalla tätä hallituksen esitystä on työstetty kesästä saakka koko syksy

arvoisa puhemies

meidän pitää pystyä siirtymään passiivisesta tällaisesta työllisyyden hoidosta nimenomaan aktiiviseen suuntaan

tästä on tehty ministeriössä erittäin paljon erilaisia vaikutusarviointeja pohdittu niitä keinoja kuinka me voimme nimenomaan pienituloisia eläkkeensaajia turvata ja heidän asemaansa suojata

se on selvä asia että se tulee vaatimaan monentasoisia toimenpiteitä joita me teemme ministeriöissä yli hallinnonrajojen ja etsimme niitä keinoja joilla nimenomaan myöskin näitä hiljaisia työpaikkoja pystytään entistä paremmin löytämään

hallitus suhtautuu asiaan erittäin vakavasti

työ uraeläke mahdollistaisi eläkkeelle siirtymisen hieman alinta vanhuuseläkeikää aikaisemmassa vaiheessa niille jotka ovat tehneet pitkän työuran rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä ja joiden mahdollisuudet jatkaa työssä ovat heikentyneet

tehtävämme on ratkaista kuinka varmistetaan eläkkeiden ja toimeentulon riittävyys jatkossa sekä taataan tasavertaiset ja oikeudenmukaiset mahdollisuudet turvattuun ikääntymiseen myös tulevaisuuden suomessa

sen jälkeen kun hallitus teki linjauksen tästä että tämä yhdistäminen perutaan käsittelimme sen ohessa myöskin tätä yleistä asumistukea

totta kai me myöskin toivomme ja etsimme niitä ratkaisuja siihen että me pystymme luomaan semmoisen järjestelmän jossa nämä työttömyysjaksot olisivat mahdollisimman lyhyitä mutta kuten sanoin siihen ei ole yksiselitteistä ja yksinkertaista ratkaisua vaan se vaatii laajoja eri toimenpiteitä

sen kohdalla katsoimme että tasapuolisuuden nimissä me tuemme ja kohtelemme yleisen asumistuen saajia sekä eläkkeensaajien asumistukea saavia tasapuolisesti

uudistuksella pyritään turvaamaan kaikille ikäluokille riittävät eläketasot ja varmistamaan sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus

tässä kohden tämä asia on tullut esiin

arvoisa puhemies

eilen kysyitte muun muassa näistä vaikutusarvioinneista ja nyt on ilo kertoa teille hiukan niistä tässä varmasti niihin myöhemmin tässä keskustelussa palataan

ehdotettu muutos eläkkeen karttumisen alarajan laskemisesta sekä se että luovutaan työeläkevakuutusmaksun vähentämisestä eläkkeen perusteena olevista työansioista parantaa eläketasoa erityisesti nuorten osalta

te olette hallituksessa ymmärrykseni mukaan luvanneet että suomessa yhtään vanhusta ei jätetä heitteille ja kaikista pidetään huolta

arvoisa puhemies

he ovat eläneet aikakauden jonka kuluessa suomi on käynyt kaksi raskasta sotaa maksanut sotakorvaukset siirtynyt maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta teolliseen yhteiskuntaan ja nähnyt palveluelinkeinojen nousevan kukoistukseen

lapissa kannetaan nyt syvää huolta esimerkiksi länsi pohjan keskussairaalan tulevaisuudesta jossa tämä vaadittava tuhannen synnytyksen raja ei aivan täyttyisi

perussuomalaiset vaativat vanhuspalvelulain muutoksen yhteydessä että lain toimeenpanossa huolehditaan siitä että ympärivuorokautiseen hoitoon pääsevät jatkossakin kaikki sitä tarvitsevat iäkkäät henkilöt

näin viime kädessä päätöksenteko kansallisista terveydenhuollon ja sosiaalipolitiikan päätöksistä uudistuksista sekä niihin liittyvä talousvalta siirtyy suomesta pois

olen itse vakuuttunut että kyseessä ei ole holtiton velkaantuminen vaan kyse on siitä että rahat eivät enää yksinkertaisesti riitä elämiseen ja laskuihin

kysyn asianomaiselta ministeriltä

miten olette huomioineet muistisairaiden vanhusten tilanteen tässä uudistuksessa kun heidän määränsä tulee tulevaisuudessa aivan varmasti kasvamaan ja onko heille turvattu laitoshoidon vaihtoehto myös tulevaisuudessa

hyväksyttekö te hallituksessa tämän kehityssuunnan ja jos ette mitä aiotte asialle tehdä

arvoisa puhemies

länsi voi

lapissa toimii pelastushelikopteri aslak jonka toimintaa ylläpitää aatteellinen ja voittoa tavoittelematon tukiyhdistys

pidättekö oikeudenmukaisena että samaan aikaan kun suomalaiset joutuvat säästämään tavalla joka sattuu pahiten erityisesti pienituloisiin sosiaaliturvajärjestelmää avataan jopa kolmansista maista saapuville henkilöille

nyt kasvavat nuoremme ja nuoret aikuiset eivät ole tulevaisuuden suhteen lainkaan yhtä luottavaisia kuin oma sukupolveni on voinut olla

ilmeisesti aslakin apu ei kelpaa joillekin viranomaisille sillä aslakin tehokas hyödyntäminen edellyttäisi sopimusten täydentämistä ja hätäkeskuksen ohjeistamista

pyrkimyksenhän tulisi olla että toimivia turvallisia ja ihmisten hyviksi kokemia rakenteita ja toimintoja ei missään tapauksessa rikottaisi tai lopetettaisi

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

kenen vastuulle te olette tulevaisuuden vanhustenhuoltoa nyt siirtämässä ja sysäämässä omaishoitajien alimitoitetun kotihoidon vai jäävätkö vanhukset viime kädessä yksin

todellista tasa arvoa onkin se että jokaiselle perheelle annetaan aito vapaus päättää lastenhoidosta omista lähtökohdistaan perheelle parhaalla tavalla ja se on myöskin lapsen etu

ikääntyvien masennus liiallinen päihteidenkäyttö ja itsemurhat ovat häpeäpilkku hyvinvointiyhteiskunnassamme ja nämä aiheet ovat monin tavoin edelleenkin tabuja

arvoisa puhemies

kysyisinkin arvoisalta ministeriltä

onko edes harkittu huomioitavaksi eri alueiden erityispiirteitä eri puolilla suomea vai aiotaanko tässä tosiaan mennä puhtaasti numeropohjalla ja näin keskittää palvelut aina vain suuremmiksi kasvaviin yksiköihin

omaishoitoyhdistykset ympäri suomen tekevät erittäin arvokasta työtä omaishoitajien jaksamisen puolesta mutta toimintaa ei voida kehittää kestävälle pohjalle koska kuntien tuki yhdistyksille vaihtelee rajusti eri puolilla suomea

kaivosteollisuuteen kuuluu myös vastuullisuus paitsi ympäristöstä myös ihmisten kulttuurisesta perinnöstä sekä siitä että myönteiset taloudelliset vaikutukset ovat mahdollisimman suuret paikallisille

haluamme palauttaa nuorille uskon tulevaisuuteen ja siihen että vuosikymmenien myötä luotu hyvinvointi kestää ja että työnteko on se jolla myös vanhuuden turva saavutetaan

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

miksi kolmannen sektorin palveluna tarjottavaa pelastushelikopteria ei voida ottaa täydentämään sairaanhoitoa lapissa ja miksi aslakin koko kapasiteettia ei hyödynnetä